ja yksi asia

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestöllä etyjillä on tärkeä rooli asevalvonnan vahvistamisessa

minkä takia on tragedia paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti jos heikkenevä vanheneva ihminen joutuu hoitolaitokseen

euroopan turvallisuuden perusasiakirjan joka on toiminut pääsääntöisesti hyvin mukaan etyjin maat joutuvat muun muassa tekemään verrattain yksityiskohtaisia ilmoituksia asevoimista sotaharjoituksiin osallistuville joukoille on määrätty enimmäisvahvuus ja harjoituksiin on kutsuttava tarkkailijoita

usa on nyt puheenjohtaja

nyt usalla on sellainen hallinto joka haluaa tehdä arktisella alueella rakentavaa työtä

kun sitten lähdetään vielä tähän viimeiseen asiaan pitäisikö meidän nyt sitä imfnkin apua vastustaa

ei kai

kyllä tässä pääministeri katainen on kysymys siitä että me molemmat omasta näkökulmastamme demokratiaan tukeutuen ja kansan suurella kannatuksella teemme tätä työtä

en ole koskaan halunnut unioniin kuulua

en ole päässyt koskaan rahaliitosta äänestämään ei sen paremmin kansa muutenkaan koska paavo lipposen hallitus toi sen tänne eduskuntaan ja eduskunta päätti

nämä ovat ne nahkurin orret joissa nyt sitten ollaan

saadun selvityksen mukaan itämeren alueella ja pohjoisella jäämerellä venäjän asevoimien asteittainen uudistuminen on tosiasia joka vaikuttaa alueen muiden valtioiden turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan

juuri tuossa puheenvuorossani sanoin että se kuuluu niiden ongelmamaiden saksan ja ranskan osakkeenomistajille niiden veronmaksajille

mutta tässä riittää vielä paljonkin rouhimista esimerkiksi irlannissa

eun johdolla euroryhmän johdolla eurooppa syöksyy entistä pahempiin vaikeuksiin

tutkin tätä asiaa parhaillaan

siinä tehtiin moraalinen valinta kyproksen kohdalla kun ei vaadittu korruptiovapautta kun ei vaadittu rahanpesuselvityksiä

mistä se johtuu

tämä laki on yksi surullinen esimerkki siitä että kun tästä isosta perusperiaatteesta lähdetään luisumaan niin tulee tämä seuraavaksi tulee jotain muuta

muita esimerkkejä ovat autonomisiin päätöksiin kykenevät taistelurobotit sekä elektroshokkeihin perustuvat aseet

siellä lukee juuri ajatuksellisesti ja selvästi se

suomi on tällä hetkellä sotilasliittoon kuulumaton maa mutta ylläpitää mahdollisuutta hakea jos omista lähtökohdistaan ja turvallisuusympäristön muuttuessa niin toivoo

tässä on se fundamentaalinen perusero näiden asioiden kannalta

myös kemian ja biologian alalla luodaan uusia aineita joita ei tunnettu neuvoteltaessa kemiallisen tai biologisen aseen kieltosopimuksia

te olette äänestäneet jokaisen tukipaketin puolesta

ja myöskin pidetään hyvänä sitä että naton avointen ovien politiikka jatkuu mikä tarkoittaa siis sitä että nato voi ottaa uusia jäseniä

elämä alkaa hedelmöittymishetkestä

tästä nyt on kysymys kun katsotaan talouspolitiikan suuri linja

se on vakava paikka kun tehdään kansoista riippumatonta eliitin politiikkaa joka ei toimi

se on ihmiskunnan yhteinen häpeä että me emme suojele kaikista puolustuskyvyttömintä joka on se pieni ihmisen alku

inka pasi toivovien lamaannuttavia kim kim

niin sanottujen inkapasitoivien eli lamaannuttavien kemiallisten aineiden käytön säätelystä tulisi keskustella kansainvälisessä kemiallisten aineiden kieltojärjestössä opcw

synteettinen biologia on saadun selvityksen mukaan tieteen ala joka kasvaa nopeasti ja mahdollistaa uusien komponenttien tuotannon myös sotilastarkoituksiin

lisäksi on huomattava että useat sotilasorganisaatiot tukevat lääketeollisuutta mikä mahdollistaa tutkimustuloksen käytön myös ei toivottuihin sotilaallisiin tarkoituksiin

kansainvälisen oikeuden mukaan kaikkien aseiden käytön yhteydessä tulee kyetä erottelemaan taistelijat siviileistä sekä arvioimaan mikä vaikutus aseen käytöllä olisi siviiliväestölle sekä siviilikohteille

aseiden käyttöön ja kansainväliseen oikeuteen liittyvistä kysymyksistä tulisikin käydä mahdollisimman laajaa ja avointa keskustelua ennen kuin kyseistä teknologiaa tuodaan taistelukentälle

tarkoitus on se että saadaan kasvua ja kun saadaan kasvua niin silloin se vaikuttaa sopeutumisen suuruuteen

tästä on kysymys

tämä ei voi olla niin vaikeaa edes sosialidemokraatti lindtmanille

valiokunta pitää tärkeänä että näistä kysymyksistä on tarkoitus keskustella tae sopimuksen puitteissa toukokuussa genevessä

tästä on pidettävä kiinni

valiokunta katsoo että suomen tulee osallistua aktiivisesti sodankäynnin uuden teknologian humanitaarisia seurauksia koskevaan keskusteluun

kyllä minä voin ottaa valistuksesta oppia kun johannes koskinen ja sosialidemokraatit ottavat kristillisyydestä oppia

eihän sieltä näy kuin vihreä pehko kohta enää joka on piilossa siellä suomalaisen energiapolitiikan takana

joustavana miehenä tämä kyllä käy

valiokunta katsoo että erityisen tärkeää olisi asettaa kriittisen infrastruktuurin suojaamiselle tietyt minimivaatimukset ja vahvistaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä koska täydellistä sadan prosentin suojaa ei voida luoda

arvoisa herra puhemies

kerron nyt heille ja kaikille muillekin että olin edustamassa myös sosialidemokraatteja ja koko suomen eduskuntaa ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajien kokouksessa varsovassa

valiokunta pitää tärkeänä että strategian toimeenpanossa otetaan huomioon eri toimijoiden mukaan lukien yritysmaailma ja kansalaisjärjestöt näkemykset

valiokunta toistaa kantansa että strategian toimeenpanossa valtioneuvoston tulisi pääministerin johdolla käyttää poliittista ohjausta yhtenäisen toiminnan saavuttamiseksi

olen aivan varma että perussuomalaisen eduskuntaryhmän edustajat ovat täällä lähetekeskustelussa antaneet hyviä eväitä myös siihen suuntaan miten puolueen puheenjohtaja tulee tässä asennossa tämä on

ulkoasiainvaliokunta katsoo ja toistaa kantansa että kyberpuolustuskyvyn kehittäminen edellyttää lähtökohtaisesti myös kyberhyökkäysosaamisen kehittämistä

keskustelua tai

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvosto ero syvä ja siellä sitä lakivaliokunta

vihreiden saavutukset hallituksessa ovat kevyt kuin poutapilvi se ei edes soinilta ja perussuomalaisilta vielä kovin paljoa vaadi että se rima ylitetään

lähetekeskustelua varten esitellään vanhoja kivikasa osia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetäänlakivaliokunta

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivalio

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudessa asiaa

ulkoasiainvaliokunta katsoo että kyberaseiden kilpavarustelun hillitsemiseksi on tärkeää että keskusteluja luottamusta lisäävistä toimista ja avoimuuden lisäämisestä jatketaan monenvälisissä neuvotteluissa muun muassa etyjissä eussa ja natossa

puhemiesneuvosto ehdottaa paasio lähetetä hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on

arvoisa puhemies

jolle perustuslakivaliokunnalla

arvoisa herra puhemies

perussuomalaiset kannattavat valtioiden välistä yhteistyötä euroopassa

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään

otan lisää konkretiaa

merkittävimmät haasteet niin sanottujen kaksikäyttötuotteiden viennissä ovat kyberturvallisuus ja haittaohjelmat sekä immateriaalisen teknologian valvonta

verotusoikeuden pitää säilyä kunnilla

paasio lähdetä valtiovarainvalion

samojen tahojen jotka keräävät verot pitää määrätä ja päättää siitä mihin nämä verorahat käytetään

emme usko nykymuotoiseen ylhäältä johdettuun teknokraattivaltaiseen euroopan unioniin se ei tule toimimaan se on aina joustanut omissa pelisäännöissään

nimittäin en minä usko että nämä keskustan vahvat miehet edustaja rantakangas ja edustaja hautala tyytyvät siihen että kauhajoen asiat päätetään seinäjoella ja haapaveden asiat päätetään oulussa

kun kansanäänestyksessä tulee ei tuli sitten ranskassa hollannissa tai irlannissa aina puliveivataan

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokun

on muistettava että toimiva vientivalvonta on myös yritysten etu koska vientivalvonnalla ehkäistään yrityksen tuotteiden joutumista ei toivottuun käyttöön

lähetekeskustelua varten esitellä maanjäristyksen lieksassa asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokunta

arvoisa herra puhemies